tiedätte ehkä että valtiovarainministeri urpilainen on jo valmistellut hallituksen esityksen siitä että osinkotulojen verotukseen puututaan sillä tavalla että tällainen kansainvälisten konsernien verosuunnittelu tapaus mehiläisen viitoittamalla tiellä tulee vaikeammaksi

ja ilman muuta tässä tarvitaan myös vahvaa kansainvälistä säätelyä ja siitä voin kertoa että ministeri tuomiojan kanssa meillä on ollut hallitusohjelman nojalla yhteistyötä ja olemme muun muassa kesäkuussa isännöineet ja emännöineeet tämmöistä hyvin korkeatasoista asiantuntijakokousta jonka teemana oli vero oikeudenmukaisuus

tämä on erittäin iso kysymys ja minä todella toivon että tämä pysyy keskustelussa koska niin paljon kuin me joudumme tekemään kipeitä säästöjä kaikilla sektoreilla sitä enemmän meidän pitäisi keskustella siitä minne ne verotulot oikein kaikkoavat sillä kyllä ne jonnekin kaikkoavat

minun oma kokemukseni on se että kehitysministerien kesken ei välttämättä ole kovin suuria erimielisyyksiä

arvoisa puhemies

tämän energia ja ilmastostrategian ylivoimaisesti tärkein kannanotto on se että hallitus on nyt määrätietoisesti päättänyt kääntää energiankulutuksen laskuun

sellaisen linjaeron voi havaita että britannia puolustaa tämmöistä ehkä minun mielestäni hiukan mekaanista tapaa arvioida tuloksia että he mittaavat tuloksia siten että voi olla että hieman nyt karrikoin mutta sanotaan näin kuinka monta koulukirjaa on jaettu kuinka monta lasta on rokotettu

kuten aikaisemmin debatissa totesin ministeri pekkariselle tämä on ollut vihreiden tavoitteena varmaankin parikymmentä vuotta

ihan ok mutta me olemme sanoneet kun britannia järjesti heinäkuussa perhesuunnittelukokouksen nyt toivon että edustaja pauli kiuru vielä kuuntelee tätä hetken että kyllä tämä on erittäin tärkeä tämä perhesuunnittelukysymys on tärkeää että maailmassa ihmisillä on ehkäisyvälineitä tarjolla riippumatta siitä uskonnollisesta taustasta ja muusta mutta me haluamme korostaa myöskin tätä oikeusperustaisuutta mihin ministeri tuomioja on pariin kertaan vastauspuheenvuoroissaan viitannut

eli meidän mielestämme myöskin tämä väestönkasvu perhesuunnitteluproblematiikka on sellainen joka vaatii ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa joka on suomen uuden kehityspolitiikan lähtökohta

ministeri pekkarinen sanoi että jos tähän todella olisi lähdetty niin silloin olisi jäänyt monta työpaikkaa perustamatta ja talouskasvu ei olisi ollut saavutettavissa

siinä nämä naisten ja tyttöjen oikeudet ovat ihan tärkeitä niin että minä jaan ministeri tuomiojan näkemyksen täysin siinä että meillä ei ole oikein tällaisia oikoteitä tähän kysymykseen valitettavasti

väittäisin kuitenkin että suomessa on hyvin kauan ollut se tilanne että meillä olisi ollut kaikki mahdollisuudet seurata esimerkiksi japanin esimerkkiä siitä että meillä myöskin pystytään erottamaan toisistaan talouskasvu ja energian myöskin sähkönkulutuksen kasvu

myöskin köyhyys on tietysti sellainen joka tuottaa kiihkeää väestönkasvua koska jos ei ole sosiaaliturvaa niin silloin myös sitten lapsiluku tuppaa kasvamaan ja sen takia mielestäni yksi nouseva kehityspolitiikan teema onkin se kuinka me voimme auttaa köyhiä maita rakentamaan tällaista perussosiaalista suojelua sosiaaliturvaa

olen aina ajatellut niin että meidän pitää päästä tällaisesta vladimir iljits leniniä aikanaan vaivanneesta ajatuksesta joka ehkä siinä yhteiskunnallisessa tilanteessa oli totta mitä sanottiin että sosialismi on sähköistämistä toisin sanoen yhteiskunnan hyvä ja edistys merkitsee sitä että energiankulutuksen ja sähkönkulutuksen tulee kasvaa

nykyään painopiste on hyvin paljon mennyt kehityksen edellytysten turvaamiseen jossa se että valtioita tuetaan rakentamaan omaa valtiota siihen liittyen veropohjaa ja sen pohjalta esimerkiksi sosiaalista suojelua sosiaaliturvaa sitä mitä ihmiset tarvitsevat koulutusta se on nyt se mikä on meidän painopisteemme ja minä toivon eduskunnalta vahvaa tukea tälle lähestymistavalle

näin ei ole enää ollut pitkään aikaan

nyt kysymys onkin siitä että tämä energia ja ilmastostrategia on nähtävänä tiekarttana siihen että ne tavoitteet jotka tähän on asetettu voidaan jopa ylittää

se tarkoittaa sitä että on mahdollista saavuttaa vieläkin kunnianhimoisempia tavoitteita uusiutuvan energian tuotanto osuuksissa ja on mahdollista vielä tätäkin energiastrategiaa enemmän tehostaa energiankäyttöä ja säästää energiaa

se ei ole ihan yksinkertaista koska nämä ovat pitkäjänteisiä prosesseja ja itse olen päätynyt siihen että monissa maissa tämä parhaiten tapahtuu antamalla suoraa budjettitukea mikä edeltäjäni ministeri väyrysen mielestä ei ollut oikea tapa suunnata kehitysyhteistyövaroja

haluaisinkin esittää että maailman ja myöskin suomen kaikkein tärkein energiapotentiaali on nimenomaan energiankäytön tehostamisessa ja energiansäästössä

kansainvälisesti ja myöskin suomessa on realistista arvioida että potentiaali on siinä kolmanneksen luokkaa kaikesta tällaisesta business as usual skenaariosta

on hyvin sanottu että energiankäytön tehostaminen on sama kuin poimisi hedelmiä omenapuun alimmilta oksilta

saattaa olla ehkä niin sanotaanko näin että siinä ehkä helposti sitten ei käytetä sitä uutta älykästä energiatekniikkaa kun on pitkäaikaisia projekteja ne ovat liian suuria ne eivät ole oikein ketteriä

se ei todellakaan vaadi kovin paljon vaivaa se on lähes ilmaista se voi jopa tuottaa

näkisin mielelläni että suomessa erilaiset yhteisöt kuten kunnat lähtisivät sitoutumaan vieläkin kunnianhimoisempiin tavoitteisiin kuin tämä energia ja ilmastostrategia merkitsee